kuinka kauan vastauksen saaminen kestää

sen takia valiokunta oli kyllä hyvinkin vaikeassa tilanteessa

suomi on saanut kansainvälistä mainetta koulutusosaamisellaan

oecd on kehottanut suomea rajoittamaan kehitysyhteistyökohteidensa määrää ja tarkastelemaan tätä aikajännettä

tavoitehan lienee että etsimme kohteen autamme ja poistumme ongelman ratkettua tyydyttävälle tasolle ja sen jälkeen sitten paikallisin voimin jatketaan siitä eteenpäin

ruotsin malli jossa rakennuksen energiankulutus lasketaan mitatuista energiankulutustiedoista oli vahvasti esillä meillä valiokunnassa ja olin itsekin siitä hyvin kiinnostunut

ministeri haavistolta haluaisin kysyä

onko suomen avustuskohteiden joukossa niin sanottuja ikuisuuskohteita joiden avustamista olisi syytä harkita uudestaan

muistutan edelleen mikä nyt tässä on moneen kertaan mainittu että tämä toteutunut kulutus on ilmoitettava jos se tieto on saatavilla eli on tärkeää että me tiedämme sen laskennallisen ja myös sen toteutuneen kulutuksen jolloin saadaan mahdollisimman kattava ja selkeä kuva siitä minkälainen se kulutus on

kiitos myös ministerille aktiivisesta toiminnasta tähän asti

ministeri nosti esille harmaan talouden torjunnan ja kiitän siitä että tämä erillisrahoitus jatkuu ja että se jatkuu nimenomaan pysyvänä

velvoittavuudella kielen opiskelussa ei ole saavutettu sellaista laajaa kaksikielisyyden osaamista kuin on toivottu ja siksi velvoittavuuden tai pakon jatkaminen ei ole mielestäni perusteltua

tavoite on hyvä saada suomen valtiolle takaisin rahoja jotka suomen valtiolle kuuluvat joita on viety suomen veronkeräysjärjestelmän ulkopuolelle kyseenalaisin keinoin

kiitosta ansaitsee myös se että ympäristöministeriö ja sisäministeriö ovat yhteistyössä aloittaneet ympäristörikosten torjuntastrategian ja mielellään muutaman sanan kuulisin lisää siitä minkälaisia tuloksia siitä on odotettavissa

ministeri lauri tarastin tuulivoimaselvityksessä vaalikauden alkupuolella osoitettiin niitä pullonkauloja jotka estävät tai hidastavat tuulivoiman käyttöönottoa

arvoisa rouva puhemies

ajattelen tässä lähinnä sellaisia tahoja jotka ovat olleet järjestämässä näitä kyseenalaisia rahansiirtoja ja keinotteluja ja hakemassa porsaanreikiä ja jotka nyt saattavat päästä ikään kuin koira veräjästä ilman minkäänlaista rangaistusta tai sanktiota

tutkakompensaatioratkaisu mahdollistaa puolustusvoimien tutkahankinnan poistaen siten esteen tuulivoiman lisärakentamiselta perämeren alueella

arvoisa rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

itse päädyin vaihtoehtoon joka oli räätälöity sopivimmaksi tarpeisiini nähden

tässä on tänään puhuttu kyselytunnilla tiedosta ja osaamisesta ja siitä kuinka meidän pitäisi luottaa tutkijoihin yliopistoihin

pyydän anteeksi edustaja lindtmanilta jos olen asettanut sanani niin että se loukkaa edustajakollegoita se ei ole tietenkään tarkoitus

tämä ratkaisu kelpaa myös aloitteen tekijöille minimivastaantulona jolloin se tukee kansalaisyhteiskuntaamme

lukukausimaksukäytäntö pakottaa miettimään markkinointia tutkintojen ja koulutuksen ajantasaisuutta ryhmäkokoja ja opettajien opetustaitoja

arvoisa herra puhemies

kyllä lausunto on yksimielinen ja olemme myös hallinto ja turvallisuusjaostossa kuulleet mutta olemme myös kuulleet niistä hyvistä asioista joita finnfund tekee

tähän väliin luen pienen pätkän lappeenrannan yliopiston rehtorin ilkka pöyhösen kirjeestä

sanktiot tulevat suoraan rikoslaista jossa on jo tällä hetkellä määritelty tapaamisoikeuden tahallinen estäminen ja tapaamisoikeuden tahallinen estäminen ja omavaltainen huostaanotto voidaan rinnastaa toisiinsa

noin puolessa luetelluista yhtiöistä on myyntivaraa edelleen jäljellä

mutta kai me voimme itsekin tehdä sellaisia asioita kuin aalto yliopiston professori peter lund sanoo

mielestäni tämä on erityisesti tässä tilanteessa suomalaisen yhteiskunnan etu että verovarojen käyttöä kohdennetaan kansalaisillemme

minun mielestäni se on erittäin arvokasta humanitääristä työtä mutta edelleen pyydän anteeksi jos olen asettanut sanani niin että se on ymmärretty tai haluttu tietoisesti ymmärtää loukkaavasti

arvoisa herra puhemies

miksi emme itse säästäisi miljoonia euroja kuntien kustannuksista jotka menevät jäähallien ja uimahallien sähkö ja lämpölaskuihin

siis nämä asiat ovat täysin linjassa ja ne on jo aikaisemmin määritelty rikoslaissa siinä kohtaa missä puhutaan omavaltaisesta huostaanotosta

edustaja kääriäinen sanoi että jos joukkoja ei käytetä miksi niitä sitten ylläpidetään kun selvä tarve kuitenkin käyttämiselle olisi ja tästä voi sanoa että juuri näinhän se on ja jos nyt aforismin muotoon tämän kiteyttäisi

ja edelleen

arvoisa herra puhemies

edelleen ovatko omistuksen alarajavaltuudet tällä hetkellä teidän mielestänne riittäviä markkinatilanteethan saattavat muuttua todella nopeasti

pahimmillaan ilmaisuus tulkitaan merkiksi huonosta laadusta

laajemmassa kuvassa se asettaa myös ainakin itselleni kysymyksen siitä kuinka pitkälle sitten eun piirissä tehtyihin sopimuksiin voidaan luottaa

mielelläni olisin kuullut ministerin näkemyksen siitä kuinka todennäköistä konkurssiin menneiden tehtaiden uudelleenkäynnistämisen onnistumisen todennäköisyys ylipäätään on ja ovatko valtion taloudelliset panokset niihin perusteltuja

ilmaista koulutusta meidän kuitenkin pitäisi tarjota

valitettavasti olen tullut hieman skeptiseksi olisiko euroopan suunnasta tällaista keskinäistä turvallisuutta meille luvassa jos itsellämme olisi siihen tarvetta

en sano enkä kysy tätä arvostelun vuoksi vaan sen takia että kun investointeja lähdetään tekemään se analysoidaan hyvin tarkkaan ja olisi myös tärkeätä analysoida hyvin tarkkaan jos ja kun investointi on epäonnistunut ja ottaa sitten opiksi siitä mitä opiksi otettavaa on

myönnän myös itse olleeni optimistinen avilonin käynnistymisestä ja tukeneeni sitä luottamustehtävissäni valkeakoskella sekä kaupunginhallituksessa että valtuustossa

arvoisa herra puhemies

arvoisa rouva puhemies

tässä ohjelmassa ympäristöministeriö ja sisäministeriö tekevät tiukasti yhteistyötä ja tavoitteena on antaa viranomaiskoulutusta ja parantaa viranomaisyhteistyötä ja nimenomaan saada ympäristörikolliset kiikkiin

puurakentamisen lisäämiseen on aiheellisesti kiinnitetty huomiota

ja sitten toinen kysymys

arvoisa herra puhemies

uusia aluevaltauksia on löytynyt tai löytymässä myös elintarviketeollisuuden bioteknologian lääke ja kosmetiikkateollisuuden sektoreilta

taustalla ovat pankkien tiukentuneet vakavaraisuussäännökset

kiitollisuudella totean että sekä talous että ympäristövaliokunta kiinnittivät huomiota metsien terveysvaikutuksiin ja matkailun potentiaalin parantamiseen

maailman väkiluvun kasvaessa ja ilmastonmuutoksen seurauksien edetessä rauhallisen metsä ja luontoympäristön kysyntä matkailutarkoituksiin kasvaa

silloin puolustan kun niillä on joku arvopohja takana ja ne parantavat ihmisten hyvinvointia elinkeinoelämän yritysten toimintaedellytyksiä

mutta tähän asiaan

sen takia että niitä kuntalaisten veroeuroja säästyisi sellaisiin hankkeisiin joissa niillä euroilla saadaan kuntalaisille palveluja joita kuntalaiset tarvitsevat

jatkossa taloudellisesti paras tuotto voi ainakin joillakin alueilla tulla metsistä joita ei ole hoidettu tai hakattu tiukan tehotalouden mukaisesti

riittävän laajasti ei ole vielä tiedossa että nykyiset palomääräykset mahdollistavat lisäkerroksen rakentamisen puurakenteisena siis puukerros voidaan rakentaa perinteisen kivitalon tai betonitalon päälle

ei niitä kannata hukata sähkön ja lämmön kulutuksena huonosti eristettyihin huonon ilmanvaihdon jäähalleihin ja uimahalleihin

kannattaa lukea se peter lundin lausunto sieltä ympäristövaliokunnan sivuilta

arvoisa herra puhemies

apuna voidaan käyttää asunto osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakausta

valiokunnan saaman arvion mukaan hakkuita ei ole mahdollista enää lisätä metsähallituksen mailla ilman että sosiaalinen kestävyys kärsii

keskustelu asiasta on päättynyt v